rönnille totean sen että valtion työntekijätkin ovat yrityksen voimavara ja tärkeä voimavara tällaisessa toiminnassa jossa puhutaan erityisosaamisesta

no millä tavalla tulevaisuudessa sitten suojapaikkakysymys tulisi ratkaista ehkä sitäkin sitten voidaan miettiä julkisten tilojen ja julkisen rakentamisen osalta

se on toinen poikkeus kolin lisäksi jossa kansallispuistoon merkittävää matkailua ja sitä tukevaa rakentamista ollaan toteuttamassa tai mahdollistamassa

esimerkiksi monitoimijäänmurtajien osalta se että henkilöstö on huippuosaajia ja asiantuntijoita on varmasti kriittinen menestystekijä tälle

mutta tähän rinnakkaislakialoitteeseen en tältä osin yhtyisi että näitä rakentamisvelvoitteen mukaisia rajoja ei voitaisi nykyisestään nostaa

keskus

tämä pallas yllästunturin kansallispuisto niin kuin täällä on todettu on yksi suomen suosituimmista ja kävijämäärältään kaikkein merkittävin kansallispuisto ja sen osalta on todettu että kävijämäärät tulevat lisääntymään jatkossa

nyt

yhdysvaltain käsittelyyn

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisen majerus ei mene käsittely on päättää ensimmäisen käsittelyn uudelle yhtiölle

painetta tuon puiston käytölle siis on tulevaisuudessa entistä enemmän ja siksi myös palveluvarustuksen osalta täytyy varautua tähän tulevaan käytön lisääntymiseen

pitää muistaa että kansallispuistot tarvitsevat myös palveluvarustusta ja tässä tapauksessa kun itsekin tuolla alueella olen vieraillut on aivan selvää että tuo palveluvarustus ei vastaa tämän päivän vaatimustasoa

arvoisa puhemies

yhtä lailla voidaan todeta että muun muassa jätehuoltokysymys jota täällä on käsitelty jäte ja vesihuoltokysymys tulee toteuttaa tuossa uudessa hankkeessa tarkat kriteerit ja ympäristönäkökulmat huomioiden ja se tulee päinvastoin parantamaan tilannetta tuolla herkällä alueella herkän luonnon keskellä

se mikä itseäni tässä asiassa askarruttaa on todellakin se ollaanko nyt viemässä lakia eteenpäin hankkeessa joka on toteuttamiskelpoinen

siltä osin pelko siitä että tämä ei tarkoittaisi öljyvahinkojen torjuntatehtäviä ei mielestäni pidä paikkaansa vaan uusi yhtiö tulee vastaavalla tavalla kuin varustamoliikelaitoskin tähän asti varautumaan muun muassa kasvavan öljyntorjuntavaatimuksen mukaiseen kapasiteettiin tarpeen niin vaatiessa

sitä on julkisuudessa tehnyt myös nyt tällä hetkellä siellä oleva matkailuyrittäjä ja sitten tässä välissä itse on koettanut sitä asiaa arvioida

henkilöstön osalta voin todeta saman kuin tuossa aiemmassa kohdassa eli henkilöstö siirtyy perustettavaan osakeyhtiöön perustamisesta lukien

työsopimussuhteiset henkilöt siirtyvät ja virkasuhteiset henkilöt otetaan työsuhteeseen yhtiöön

se on valtava kustannus ja siinä mielessä ne resurssit joita tähän toimintaan kohdistetaan menevät kyllä oikeaan paikkaan

lisäksi vielä eläke eduista vastaavalla tavalla eläketurva vastaa nykyistä eläketurvaa ja vielä sitten tämän lisäksi perustettava osakeyhtiö ottaa lisäeläkevastuuvakuutuksen jolla mielestäni tulevat myös nämä edut turvattua kuten tähänkin asti liikelaitostoiminnan osalta

aivan niin kuin valiokunnan puheenjohtaja martti korhonen totesi niin nämä kustannukset ovat todella huomattavia jos lähdetään akkuvarmistustavan kautta ratkaisemaan sitä

toinen asia joka on ongelmallinen on tietysti se että akkuvarmistuskaan ei sitten anna esimerkiksi viime kesän tapaisiin myrskytuhoihin kuitenkaan sitten ratkaisua sellaista lopullista pitävää ratkaisua

arvoisa rouva puhemies

teknisesti sanoisin että valiokunnalla ei hirveästi ollut mahdollisuuksia tähän asiaan sanoa sen enempää koska käytännössä jos tällainen akkuvarmistus todetaan kustannushyöty suhteeltaan liian heikoksi tavaksi niin sinä aikana kun valiokunta asiaa käsittelee se ei pysty sanomaan siitä juurikaan muuta kuin että pitää jatkoselvittää ja löytää ne tavat joilla voidaan tämä tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas tapa näihin yhteyksien varmistamisiin löytää ja juuri sillä vakavuudella kuten valiokunnan puheenjohtaja korhonen totesi asiaan kyllä suhtauduttiin ja siihen pitää suhtautua

hallitus esittää että kunnat toteuttaisivat kunnan nuorisotyöhön ja politiikkaan kuuluvien nuorten kasvatuksellisen ohjauksen toimitilojen ja harrastusmahdollisuuksien tieto ja neuvontapalveluiden nuorisotoiminnan tuen liikunnallisen kulttuurisen kansainvälisen ja monikulttuurisen nuorisotoiminnan nuorten ympäristökasvatuksen ja nuorten työpajatoiminnan lisäksi myös etsivää nuorisotyötä sekä muita paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivia toimintamuotoja

nuorisotyötä ja politiikkaa toteutettaisiin monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä nuorten nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa

kauko itään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy hallituksentykseen sisältyviä lakiehdotusten sisälämmitin jatkaa

hallitus esittää että kuntiin perustetaan monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten nuorten ohjaus ja palveluverkosto johon kuuluvat opetus sosiaali ja terveys ja nuorisotoimen sekä työ ja poliisihallinnon edustajat

täytyy todeta että tässä keskustelussa on selvästi nostettu esille huoli siitä että joukkoliikennettä suomen kaltaisessa maassa tulee voida harjoittaa turvallisesti ja niin että puhutaan peruspalvelutasoisesta joukkoliikenteestä

hallituksessa on toivoa ihmisistä jotka uskovat että kunnat ehtivät ja voivat tehdä haasteellista nuorisotyötä

täytyy todeta että se huoli joka on esitetty eräiden pienempien paikkakuntien osalta on varmasti aiheellinen mutta totta on sekin että lainsäädännöllä ei pystytä aivan kaikkeen vaikuttamaan

mielestäni monipolvisesta kunnan nuorisotyöstä pitäisi siirtyä yhä enemmän kansalaisjärjestöjen tekemään nuorisotyöhön jota kunta rahoittaa sopivasti

tämänkään lainsäädännön kautta ei varmasti ajeta näitä toimijoita liikennöitsijöitä ahtaalle vaan minun mielestäni tämä lainsäädäntö on kompromissi joka mahdollistaa muun muassa siirtymäaikojen kautta näidenkin toimijoiden toiminnan tulevaisuudessa

tämä tulisi lisänä paitsi edullisemmaksi myös huomattavasti tehokkaammaksi tavaksi rekrytoida nuoria liikunnan kulttuurin ja kansainvälisyyden pariin

arvoisa puhemies

tämä eriytyminen joka näkyy tämän lainsäädännön osalta erinomaisesti näiden siirtymäsäännösten osalta on perusteltua ja tärkeää

joka tapauksessa todetaan että helsinkiä täytyy voida käsitellä erillisenä kysymyksenä tämän metropolialueen väkimäärän johdosta

tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys nuorisolain muuttamisesta on perustaltaan terve ja hyvä laki ja tämän tavoitteet ovat ihan kohdallaan tässä

hallituksen esitys ajokorttilainsäädännön uudistamiseksi sekä pari muuta pienempää lakimuutosta ammattipätevyyslakien muuttaminen raskaan kaluston ja taksinkuljettajien osalta on järeä paketti ja odotettu paketti tälle syksylle

tähän yhtyi perusteena seurujärven raapii mariano koskinen ja tiusanen sitten palataan puhujalistaa ja arvoisa puhemies

raideliikenteen kilpailun vapauttamisen osalta tervehdin ilolla ministerin näkemystä siitä että siinä ei tulla hosumaan ja kiirehtimään tätä asiaa koska raideliikenteessä jos missä on pelättävissä mahdollisen kilpailun myötä kerman kuorinta täällä pääkaupunkiseudulla ja eräillä pääväylillä pääreiteillä ja sen jälkeen sitten tämä muu liikenne jäisi kyllä mopen osille

kuten keskustelusta on käynyt ilmi niin syrjäytymisen torjuntaan tässä haetaan lisää potkua ja uusia konsteja nuoriin kohdistuvien palveluiden parempaan yhteensovitukseen ja vaikuttavuuteen ja nuorten olojen kohentamiseen

valiokunta tulee kuulemaan kymmeniä asiantuntijoita ja perehtymään tähän lakiin ja heti alkuun sanon että tervehdin ilolla ministerin erittäin positiivista suhtautumista siihen että tämän tarkan seulan jälkeen voidaan myös mahdollisia tarkennuksia täsmennyksiä ja muutoksia tehdä mikäli sellaisia tullaan havaitsemaan

se on tärkeä asia sinänsä sekin mutta kyllä sanon näin että minimi on se että kun syntyy vahinkoja elinkeinolle pedoista johtuen niin korvausjärjestelmä toimii ja sitähän tällä lailla nyt haetaan takaa

lisäksi se evästys siitä että korvaukset maksetaan täysimääräisinä ja viipymät ovat kohtuullisia ei niin kuin nyt että saattaa toista vuotta mennä korvausten maksatukseen on se oikea tapa toimia

mutta kuten ministerille esitin kysymyksen tuosta asiakasnäkökulmasta tai nuorten itsensä äänen kuulemisesta näitten verkostojen toiminnassa niin olen edelleen sitä mieltä että valiokunnan käsitellessä tätä lakiesitystä mielestäni olisi hyvä tähän kiinnittää huomiota että jos tällaisen verkoston tarkoitus on parantaa nuoria koskevien palvelujen osuvuutta ja kohdentuvuutta niin kyllä se olisi silloin hyvin tärkeätä siinä työssä myös pitää nuoret itse mukana sillä tavalla että heidän näkemyksiään siitä kohdentumisesta ja palveluiden osuvuudesta kuunneltaisiin ja otettaisiin huomioon

arvoisa herra puhemies

nyt tässä lakiesityksessä huomattavana parannuksena tämä varoituksen käyttöönotto tulee jälleen vahvemmin takaisin ja sitä järjestelmää vielä parannetaan

täällä on käytetty jo aiemmissa päiväjärjestyksen kohdissa hyviä puheenvuoroja ilmailun ja lentoasemaverkoston merkityksestä meidän liikennejärjestelmällemme maassa joka on pitkä ja vähäväkinen eli etäisyydet ovat kohtuullisen mittavat

tämä on olennainen ja tärkeä muutos ja tältä osin ansaitsee etenkin tieliikenteen ammattikäyttäjien osalta kiitoksen

nyt tässä keskustelun aikana tuli myös esille tällainen ajatus että tällaisten monialaisten verkostojen syntyessä syntyisi sitten mahdollisesti myös fyysinen paikka jossa nämä verkostot sitten toimisivat

ainakin vantaalla ja espoossa kehitellään tällaisia ennalta ehkäisevän työn keskuksia johon eri alojen ammattilaiset sitten jonkinlaista nuorten vastaanottoa kokoontuvat pitämään

tällaisessa tilanteessa lentoasemaverkosto ja lentoasemapalvelut ovat yksi keskeinen osa liikennejärjestelmän toimivuutta ja siltä osin yhteiskunnallisesti myös merkittävä tekijä

nythän on sillä tavalla että nuorten vapaa ajassa siis koulun tai työajan jälkeisenä aikana viranhaltijoista ovat käytännössä vain nuorisotyöntekijät työssä silloin

tässä ihan niin kuin varustamoliikelaitoksessakin valtiolla on perustettavaan yhtiöön nähden erityinen strategisen omistuksen intressi

siltä osin tätä yhtiötä ja sen toimintaa omistajaohjauksen kautta tulee käsitellä täten erityisen julkisen palvelutehtävän osalta joka tuolle yhtiölle osoitetaan

tämä pistejärjestelmä on käytössä esimerkiksi norjassa ja norjan kokemuksista voi todeta että pistejärjestelmään siirtymistä ensinnäkin perusteltiin liikenneturvallisuuden parantamisella ja lisäksi sillä haettiin selkeämpää ymmärrettävyyttä tieliikenteen käyttäjien kuljettajien parissa sekä toivottiin parempaa ennustettavuutta sekä poliisin toiminnan helpottamista

nimestään huolimatta ne eivät sisällä sen enempää energiaa eli sokeria kuin muutkaan tavalliset virvoitusjuomat vaan energiaa oletetaan antavan juomien piristävien yhdisteiden kuten kofeiinin guaranan tauriinin tai glukuronolaktonin

toimiala jossa liikutaan on tietysti säädelty yhteisöoikeudessa ja siinä on tietysti merkittävää lainsäädäntöä myös kansallisesti

siltä osin jatkossakin osakeyhtiömuotoisena tuo yhtiön liiketoiminta keskeisiltä osin tulee olemaan lainsäädännöllä säädeltyä

nämä ovat hyvin relevantteja perusteita jos mietitään suomalaista järjestelmää jossa todellakin erilaisia rangaistustasoja ovat huomautus suullinen kirjallinen nyt sitten varoitusjärjestelmä sen laajentaminen sitten on rikesakko päiväsakkomenettelyt

jos eu nyt on tuonut negatiivia asioita niin kuin täällä yleiskeskustelussa on käynyt ilmi näiden osakeyhtiöittämisten myötä niin onneksi suomi sai oman verkostoperiaatteensa osalta vahvistuksen eu komissiolta niin että se kykenee jatkossakin tuottamaan palvelut niille lentoasemille joiden katsotaan olevan elinkelpoisia ja joille lentoliikennetoiminta katsotaan elintärkeäksi

elintarviketurvallisuusvirasto evira on antanut ohjeen jonka mukaan tiettyjen kofeiinipitoisten elintarvikkeiden pakkauksissa on oltava erilliset varoitukset raskaana oleville lapsille ja kofeiiniherkille kuluttajille

eli tämä peruste sille että pistejärjestelmä olisi läpinäkyvämpi kohtuullisempi ja etenkin ammattikäyttäjien osalta oikeudenmukaisempi ei edelleenkään tässäkään uudistuksessa ole poistunut

norjan lisäksi tällainen pistejärjestelmä on käytössä eri variaatioilla muun muassa saksassa ranskassa isossa britanniassa luxemburgissa italiassa espanjassa ja irlannissa eli näitä esimerkkimaita on useita

evira osallistui hankkeeseen jossa arvioitiin pohjoismaiden lasten ja nuorten kofeiinialtistusta

riskiarvioinnissa tunnistettiin jo pienillä kofeiinimäärillä haitallisia vaikutuksia kuten kofeiinin sietokyvyn lisääntymistä vieroitusoireita ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä

pistejärjestelmän etuna nykyjärjestelmään on mahdollisuus antaa liikennerikkomuksille eri painoarvot ja tätä kautta hakea sitä oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta

on totta että nykyisistä lentokentistä vain pieni osa on taloudellisesti kannattavia ja verkostoperiaate tällä ristiinsubventoinnilla mahdollistaa niiden ylläpidon

tässä hallituksen esityksessä ei esitetä nyt tässä vaiheessa siirtymistä tähän pistejärjestelmään mutta täällä on kyllä kirjaus siitä että nyt tilannetta seurataan ja jos osoittautuu että uudistettava porrastettu ajokorttiseuraamusjärjestelmä ei ole riittävän toimiva sen jälkeen käynnistetään selvitystyö vaihtoehtoisen järjestelmän laatimiseksi

helsinki vantaa on tietysti se keskeisin mutta täytyy muistaa että helsinki vantaankin toiminnan kannattavuus tulee ainakin osittain näiden maakunnallisten kenttien syöttöliikenteen kautta ja sen kiinnostavuuden ja matkustushalukkuuden kautta joka näille ylläpidettäville maakuntakentille tulee

saman toteaa myös eun elintarvikealan tiedekomitea scf

energiajuomien juonnin on huomattu häiritsevän koulunkäyntiä merkittävästi

syy miksi voi olla luottavainen verkostoperiaatteen suhteen on että tällä hetkellä liikenne ja viestintäministeriössä on käynnistymässä lainvalmistelutyö verkostoperiaatteen osalta

yhdysvalloissa marylandin yliopistossa tehdyn tuoreen tutkimuksen mukaan korkean kofeiinipitoisuuden sisältämien energiajuomien säännöllinen nauttiminen lisää myös riskiä tulla alkoholin liikakäyttäjäksi

se tulee vielä tämän talon käsittelyyn lainsäädäntönä jolla turvataan sitten verkostoperiaatteella näiden lentokenttien ylläpitäminen

menekissä on ollut raju muutos juuri nuorison osalta

arvoisa puhemies

tämän varoitusjärjestelmän käyttöönoton laajentaminen on kyllä merkittävä parannus ja niin kuin ministeri totesi tämän käytäntöön vieminen ja siitä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää niin että siellä poliisin sakkokäsikirjassa myös yhtenäiset käytännöt eri puolille maata tämän tulkinnasta toteutuvat

täytyy todeta että tuo direktiivi valitettavasti on toteutettu siltä pohjalta että suomen kaltainen lentoliikenne pitkien legien ja ainakin osittain vajaiden koneiden lentäminen on epäedullista ja siltä osin kallista ja tulee aiheuttamaan sitten kustannuspaineita tulevaisuudessa kun lentoliikenteen päästökauppadirektiivin soveltaminen käynnistyy

muutoin minun täytyy vielä nostaa esille tähän ammattipätevyyslain muutokseen liittyen yksi asia joka saattaa tulla ohitetuksi tämän isomman kokonaisuuden alla vaivihkaa

valtioneuvoston tulevaisuusselonteon kunnianhimoiset linjaukset vähäpäästöisestä suomesta edellyttävät meiltä merkittäviä toimia omien päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseksi

eli siinäkin mielessä muiden kustannuksiin vaikuttavien osatekijöiden hallinta yhteiskunnallisella päätöksenteolla on tärkeää

tämä taksinkuljettajan ammattipätevyyslain muuttaminen on erittäin tärkeä ja keskeinen parannus tässä hallituksen esitykset taksinkuljettajan ammattipätevyys

toisaalta uuden teknologian suunnittelu ja käyttöönottaminen sekä uudenlaisen biotalouden edelläkävijyys voivat tarjota suomen kaltaiselle teknologiamaalle merkittävät vientimahdollisuudet tulevaisuudessa

lain muuttaminen esityksessä nimittäin ammattipätevyysluvan peruutusajan kohtuullistaminen on kyllä hyvin tärkeä asia

pulliainen totesi

raideliikenne on jo nyt vähentänyt maakuntakenttien lentoliikennettä esimerkkinä jyväskylä jossa pudotus on ollut dramaattinen

energiantuotannon päästöjä voidaan vähentää parantamalla tuotannon ja siirron tehokkuutta siirtymällä vähäpäästöisiin polttoaineisiin kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta merkittävästi nykyisestä ottamalla käyttöön uusi teknologia hiilen talteenottoon ja varastointiin sekä käyttämällä perusvoimaratkaisuna ainakin vielä toistaiseksi ydinvoimaa

olen itse nähnyt kaksi tapausta joissa taksinkuljettaja on saanut ajokieltoa toisessa tapauksessa kolmen rikesakon takia toisessa kahden rikesakon ja yhden päiväsakon takia

molemmissa tapauksissa ammattiajoluvan menetystä tuli kuusi kuukautta joka oli tämän nykyisen voimassa olevan lain mukainen normaali sanktio kun taas ajolupa toisessa tapauksessa meni neljäksi viikoksi ja toisessa kuudeksi viikoksi

merkittäviä ja kaikkein edullisimpia tuloksia on saatavissa puolestaan energiatehokkuuden parantamisesta ja energiansäästöstä

nyt tässä uudessa hallituksen esityksessä laiksi ammattipätevyyslain muuttamisesta esitetään että ammattiajoluvan menettäminen olisi kaksi kuukautta kuuden kuukauden sijaan siis kaksi kuukautta

lisäksi tuulivoima tarvitsee tuekseen nopeasti ja tehokkaasti käytettävää säätövoimaa jonka rakentamiseen ei näytä löytyvän järkevää poliittista tahtotilaa

arvoisa puhemies

suomessa puhutaan kolmea eri saamen kieltä

henkilöstön osalta totean vain lyhyesti sen että vastalauseessa on mainittu että henkilöstöä ei ole huomioitu riittävästi

lisäksi täällä vielä on tarkennettu perusteita joissa muun muassa työn ja tienaamisen takia perustellusta syystä jos on tarpeen seuraamuksen kohtuullistamiseksi ajolupa voidaan peruuttaa myös säädettyä lyhyemmäksi ajaksi

vesivoima on tehokas ja taloudellinen tapa tuottaa puhdasta uusiutuvaa energiaa jonka rakentamiseen ei tarvita yhteiskunnan tukieuroja

kaikki saamen kielet kuuluvat saamen kielestä tehtyjen tutkimusten ja selvitysten sekä kansainvälisten luokitusten mukaan uhanalaisten kielten joukkoon koltansaame ja inarinsaame vakavasti uhanalaisten kielten joukkoon

aivan samalla tavalla kuin aiemmissa on sovellettu vastaavaa valtionhallinnon käytäntöä henkilöstön osalta uskon myös tämän yhtiön kohdalla henkilöstön aseman tulevan niiltä osin turvatuksi

ilmastonmuutoksen aiheuttamaan tulvauhkaan voitaisiin niin ikään varautua vesivoiman rakentamisen avulla johon suomessa tulee tulvadirektiivin perusteella jo valmistautua

valitettavasti kaivautuminen vanhoihin poteroihin näyttää estävän järkevän vesivoiman rakentamisen mahdollistavan vesilainsäädännön toteuttamisen tai ainakin viivyttävän sitä

jos ajoluvan haltijalle annetaan ajokiellon sijaan varoitus ajolupa voidaan jättää peruuttamatta

eli hyvin keskeiset ja olennaiset muutokset taksinkuljettajien osalta tässä laissa tehdään ja toivon että tämä ei sitten ikään kuin tule vahingossa ohitetuksi

tuulivoiman säätövoimaksi kelpaavat mieluummin vaikka diesel tai kaasuturbiinivoimalat puhtaan ja päästöttömän vesivoiman sijaan

uusilla ydinvoimatekniikoilla tavoitellaan parempaa hyötysuhdetta niin energiantuotannossa uraanin käytössä kuin ydinjätteen määrässä sekä etsitään keinoja investointikustannusten pienentämiseen

tämän ja muiden mahdollisten vaihtoehtoisten energiaratkaisujen aika on kuitenkin vasta vuosikymmenten päässä ja siihen asti ydinvoima pysyy mukana keskeisenä vaihtoehtona perusvoimaratkaisuksi turvallisuusriskeistä ja ydinjäteongelmasta huolimatta